tarvitsemme ammattitaitoista osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä jonka työolosuhteet ja lähijohtaminen ovat kunnossa

tuskin kukaan olisi kuitenkaan osannut tuolloin kolme vuotta sitten ennustaa että euroalue nousisi taantumasta niin hitaasti kuin nyt on käynyt

välikysymyksessä keskitytään sinänsä moniin ihan oikeisiin asioihin mutta se ei ota millään tavalla huomioon ympäröivää maailmaa ikään kuin suomi olisi oma erillinen saarekkeensa ja työllisyys tai työttömyys olisivat riippuvaisia ainoastaan meidän oman hallituksemme teoista

mutta tämä voi näkyä asettaneet rajat sille kuinka paljon tämä voi näkyä työttömyysluvuissa

jo sitä että pitkittyneessä kriisissä työttömyys ei ole viimeisten kolmen vuoden aikana merkittävästi kasvanut voidaan pitää saavutuksena

välikysymyksessä puhutaan leikkaus ja veronkorotuspolitiikan kierteestä vaikka juuri kehysriihen alla oppositiokin oli samaa mieltä varsin mittavasta sopeutustarpeesta

arvoisa herra puhemies

ensi vuoden talousennusteet eivät näytä juurikaan tätä vuotta lupaavammilta

keskeinen tekijä tälle taloudellisen luotettavuuden säilymiselle on velkaantumisen hidastuminen ja tässä ensi vuoden budjetti tekee ison harppauksen

täytyy myös muistaa että uusien toiminta ja yhteistyömallien oppiminen ja vakiinnuttaminen vie aikansa ja takuuhan on vasta ollut voimassa reilun vuoden

monissa kunnissa on silti jo hienoja esimerkkejä siitä miten kuntien järjestöjen ja yritysten yhteistyöllä on saatu nuoria mukaan työelämään

tässä valossa on annettava tunnustusta hallituksen pyrkimykselle panostaa sopeutumistoimienkin keskellä sellaisiin kohteisiin joissa lisätukea tarvitaan kaikkein eniten

kun työpaikkoja alkaa syntyä lisää nuorisotakuun vaikutuksetkin alkavat näkyä selvemmin

sosiaalihuoltolaki joka vähentää asiakkaan pallottelua ja siirtää varsinkin lastensuojelun painopistettä korjaavista toimenpiteistä ehkäiseviin on uudistuksena odotettu ja tärkeä

vaikka koulutusmenoista valitettavasti joudutaan säästämään tätä kompensoidaan lisäpanostuksella muun muassa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen koulupudokkaiden tukemiseen erityisoppilaiden aseman parantamiseen sekä perusopetuksen laadun kehittämiseen

esimerkiksi kuntaliitto on sittemmin useaan otteeseen toivonut pitkäaikaistyöttömyyden hoidon vastuiden selkeyttämistä ja se myös kiitteli taannoin selvityshenkilö tarja filatovin esitystä palveluvastuun siirtämisestä kokonaisuudessaan kunnille

merkittävää lisätukea on tulossa myös koulujen kerhotoimintaan jonka on todettu vahvistavan lasten turvallisuutta ja sosiaalisia suhteita ja samalla ehkäisevän syrjäytymistä harrastuksista ja vuorovaikutussuhteista

todellisuudessahan pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat usein monenlaisia palveluita joilla heidän työmarkkinakelpoisuuttaan voidaan parantaa ennen heidän paluutaan avoimille työmarkkinoille

on vain loogista että kunnalla joka on työtöntä lähimpänä oleva julkishallinnon toimija ja joka tuottaa monia elämänhallintaa tukevia palveluita on myös taloudellisia kannustimia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon

ilahduttavasti monissa kunnissa onkin nyt alettu panostaa pitkäaikaistyöttömyysputkien katkaisemiseen muun muassa kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuen kuntalisän kaltaisin keinoin

laitosasumisen sijasta kotiin tuoduilla palveluilla annetaan ikääntyneille mahdollisuus pärjätä ja elää entistä pidempään omassa kodissa mikä tukee ikäihmisten omaa hyvinvointia ja on myös julkisen talouden kannalta järkevää

varsinkin pitemmällä tähtäimellä työllisyysasteen reilu nostaminen on välttämätöntä jotta kestävyysvajeen ja huoltosuhteen heikkenemisen haasteisiin pystytään vastaamaan

arvoisa puhemies

kuitenkin työllisyyspolitiikan tuomitseminen epäonnistuneeksi sillä perusteella ettei työllisyysaste ole noussut samalla kun koko maanosa on käynyt läpi historiallista talouskriisiä on kohtuutonta

samalla heikennetään mahdollisuuksia tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa suomalaisten hyvinvoinnista ja sosiaali ja terveyspalvelujen vaikuttavuudesta

kun olemme historiallisen suuren sote uudistuksen kynnyksellä ja pyrimme integroimaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä tällä alalla tuotettu tieto on vielä entistäkin arvokkaampaa

tässä valossa tuntuukin kovin oudolta että edellisen hallituksen aikana tehtyä hätäkeskusuudistusta ei ole nähty aiheelliseksi ottaa uudelleen käsiteltäväksi vaikka sillä olisi kansalaisten turvallisuuden kannalta kaikki perusteet

yhteisten tietojärjestelmien saaminen on tapahtunut hitaasti ja kankeasti

heistä vain harva on halukas muuttamaan poriin ja päiväseltään työssäkäynti porissa on erittäin vaikeaa johtuen huonoista liikenneyhteyksistä

nyt siis pitää alkaa kouluttaa uutta henkilöstöä vaikka tampereella olisi pätevää kokenutta väkeä jolla on hyvä paikallistuntemus sillä sitä tarvitaan tietojärjestelmistä huolimatta

siirtosuunnitelma on myös aiheuttanut sen että pirkanmaan aluepelastuslaitos on jo perustanut oman hätäkeskuksensa pelastuslaitoksen tiloihin joten se niistä säästöistä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

vappuna voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan erikoissairaanhoidon erityisvastuualueet muun muassa vastaavat alueensa lääkäritasoisesta päivystyksestä suunnittelevat ja päättävät lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan ja sovittavat yhteen hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet

uusi hallitus jatkaa siitä mihin edellinen jäi

suomen tulevaisuuden ja sen julkisen talouden kannalta merkittävimpiä toimenpiteitä eli rakennepoliittisen ohjelman päätöksiä sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta viedään eteenpäin entiseen malliin

itse näkisin luontevana sijoittaa myös hätäkeskuksen samaan paikkaan josta koordinoidaan ja hoidetaan koko erityisvastuualueen pelastus ensihoito ja sairaankuljetustoiminta

tällä hetkellä euroopan velkakriisi näyttää todella vakavalta ja se tuntuu laajenevan nopeasti

arvoisa herra puhemies

me sosialidemokraatit haluamme että tämä hätäkeskusuudistus tampereen osalta arvioidaan uudelleen asiantuntijoiden toimesta ja jos todetaan että se on epäonnistunut se peruutetaan

hallitus aikoo yhä edelleen edistää teollisuuden uudistumista

meillä erityisesti sosiaali ja terveyssektori on myös suurten haasteiden edessä palvelutarpeen lisääntymisen ja muuttumisen vuoksi

pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan myös edelleen millä tavoin kiihdytetään ja kannustetaan niiden kasvua parannetaan niiden työllistämisedellytyksiä ja samalla myös tuetaan niiden kansainvälistymistä

sen ehtii vielä tehdä

väestön ikääntyminen haastaa palvelutuotannon ja samaan aikaan tapahtuva huoltosuhteen muutos sekä ammattitaitoisen henkilöstön eläköityminen syventävät vielä ongelmaa

tällä on kauaskantoisia vaikutuksia sillä kuten tiedämme suurin osa uusista työpaikoista syntyy nytkin nimenomaan pk yrityksiin

yksi suurimpia ongelmia on terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuus jonka osalta suomi on oecdn vertailussa rankattu jopa maailman kolmanneksi epätasa arvoisimmaksi maaksi meksikon ja usan jälkeen

nyt tarvitaankin rohkeutta toteuttaa uudistukset

länsimetron jatkaminen kivenlahteen poistaa esteitä sujuvalta liikkumiselta kiihdyttää espoon asuntotuotantoa ja lisää joukkoliikenteen käyttöä

monet uudistukset kehyskauden tähtelä pienituloisten aseman parantamiseen kuten muun muassa pienempien peruspäivärahojen toimeentulotuen ja asumistuen korotukset tähtäävät kehyskaudella pienituloisten aseman parantamiseen

nopeasti kasvavana kaupunkina tampere tarvitsee kipeästi paremmin toimivaa joukkoliikennettä ja raitiotie on tähän kustannustehokas ekologinen ja liikennettä sujuvoittava ratkaisu

sosialidemokraateille on kautta linjan ollut tärkeää että tiukasta taloustilanteesta aiheutuvat säästö ja sopeutustoimet toteutetaan oikeudenmukaisesti

se on läpi kaikkien yhteiskunnan osa alueiden ja hallintokuntien kulkeva teema

arvoisa herra puhemies

edelleenkään ei voi liiaksi korostaa pikaista tarvetta sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamiseksi ja yhteensopivuuden saavuttamiseksi

ensi vuoden puolella on tarkoitus saada laki voimaan minkä jälkeen päästään varsinaisesti muodostamaan sote alueita ja sen myötä myös tuottajavastuualueita

toivon että uusi hallitus antaa nyt ehkäisevälle päihdetyölle vastaavasti suuremman painoarvon ja tuen sekä riittävät voimavarat jotta työ voi olla todella vaikuttavaa

tämä on välttämätöntä jotta palveluiden saatavuus sujuvuus ja ennen kaikkea turvallisuus voidaan taata kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta

uuden lain tulisi parantaa ehkäisevien palvelujen yhdenvertaista toteutumista valtakunnallista ja alueellista koordinaatiota sekä hyviksi havaittujen menetelmien tehokkaampaa käyttöönottoa koko maassa

tätä odotellessa kustannuksia joudutaan hillitsemään muilla keinoin

uusi hallitusohjelma ei kerro pelkästään jatkuvuudesta vaan se sisältää uusia määrätietoisia pyrkimyksiä saada talous kasvuun ja luoda uusia työpaikkoja

hammashoidon tarkastusvälin pidentäminen on perusteltu ratkaisu sillä useiden asiantuntijoidenkin mukaan terveen aikuisen ei tarvitse tarkastuttaa hampaitaan joka vuosi